vähennykset on tehtävä myös eu alueella ja tähän ympäristövaliokunnan lausunto viittaa että vähintään puolet vähennyksistä pitäisi siis tapahtua kotimaassa

sittemmin pietarin pääesikunta päätti että viedään ne turvallisesti salpausselän kautta kohti pietaria täältä suurruhtinaskunnan pääkaupungista jotta mahdollinen vihollinen ei niitä sitten katkaise niin kuin todettiin rannikolla tapahtuneet iskut krimin sodan aikana tässä ikään kuin ohjeena

arvoisa herra puhemies

ministeri jo viittasi siihen rahan keruuseen mikä oli sinne seinäjokioulu radan suuntaan johtuen siitä huonosta suunnittelusta ja päätöksenteosta mikä hallituksessa oli

siitä on ollut muutama vuosi sitten selvityksiä ja se olisi mahdollista

cdmää ja jitä siis näitä kahta muuta päästökaupan lisäksi kioto mekanismia eli puhtaan kehityksen mekanismia ja yhteistoteutusta ei pidä käyttää ikään kuin päästökauppaa helpottavina ja sen tavoitetta kiertävinä välineinä ja ympäristövaliokunnan lausunnon lopussa huomioidaankin että hankemekanismien pitää olla kestävän kehityksen mukaisia ja päästövähennyspotentiaaliltaan tehokkaita ja että hanketoimintojen ympäristövaikutukset ja sosiaaliset vaikutukset on otettava huomioon

myös täällä salissa aloitti aiheesta valtiovarainministeri jota myös tuolla ulkona kovasti odotettiin paikalle silloin kun tämä köyhyysmielenosoitus oli

ja muutenkin sisävesillä olisi tällainen etenkin biomateriaalien kuljettamiseen sovelias alustyyppi tarpeen jolla nimenomaan voitaisiin sitten haketta esimerkiksi eri puolille järvi suomea kuljettaa

puolitoista miljoonaa otettiin tästä oikoratalinjauksesta helsinkilahti

z junia sitten aiotaan vastaavasti vähentää ja tuon kalliin ratahankkeen joka on toteutettu ikään kuin tehokkuus ja tuottavuus sitten heikkenee

mutta ne ajatukset että alettaisiin kanavoida jotakin uutta tietä sisävesialueelta merelle se ei ole tästä maailmasta

samoin sitten hamina ohituksesta voidaan todeta että siellä on nyt miljoona euroa vain jäljellä

puhemies

kun tätä keskustelua lähimmäisenrakkaudesta ja välittämisestä käyvät täällä vanhasen toisen hallituksen ministerit on kyllä paikallaan todeta että tämä hallitus on ulkoistanut tuon välittämisen

tässä on syytä sanoa se että tämä merkitsee köyhyyden vähentämistä ja tämä merkitsee myös sitä että päästökaupan on otettava huomioon esimerkiksi se ettei sademetsiä esimerkiksi niiden tämän cdmn vuoksi hakata ja hävitetä ja myös sen tyyppiset asiat kuin palmuöljyn viljelyn synty on ehdottomasti cdmn periaatteiden vastaista

ja kotkassa on tämä kotolahden ratapiha edelleenkin avoinna sen kakkosvaiheen rahoitus tunnetteko sitä

se on ulkoistanut sen kunnille ja myös oman välittämisensä torjunut ja antanut sen usein potilaiden ja vanhusten lähimmäisten yksinoikeudeksi

arvoisa puhemies

erotetaan lomautetaan taikka vähennetään nimenomaan vähennetään on tässä oikea termi määräaikaisia ja sijaistyövoimaa

tietysti jokaisella lähimmäisellä on se lähimmäisenrakkaus mutta julkinen valta nimenomaan nojautuu siihen ja jättää oman vastuunsa täyttämättä kun tietää että huonokuntoinenkin ikääntynyt aviopuoliso huolehtii siitä vielä huonokuntoisemmasta usein oman terveytensä hinnalla

salolainen ennen muuta kritisoi tämän hetkistä tilannetta ja sitten ministeri häkämies viittasi joihinkin asioihin jotka ovat kansan näkökulmasta paremmin

se liittyy myös lentorataan eli tämä pitää koordinoida lentokenttäratayhteyden kautta ja myös niin sanotun pisara radan suhteen

lapsikuolleisuus oli todella kova talebanin aikana johtuen muun muassa myös siitä saarrosta joka oli afganistanin ympärillä

tässä todetaan kiinteistön sijainti viemäriverkoston piiriin ulotettavaksi tarkoitetulla alueella kiinteistön haltijan ja kiinteistöllä vakituisesti asuvien korkea ikä ja muut vastaavat elämäntilanteeseen liittyvät erityiset tekijät ja kolmanneksi kiinteistön haltijan pitkäaikainen työttömyys tai sairaus taikka muu näihin rinnastuva sosiaalinen suorituseste

mutta haluaisin kuulla myös ministerien kantaa siitä että on nyt viime aikoina nimenomaan näitä oheisvahinkoja ollut varsin paljon yhdysvaltain ja liittolaisten toimenpiteissä pommituksissa ne ovat kohdistuneet siviileihin

ja omaishoitajalla joka saa sitten omaishoitajakorvausta pientä palkkiota usein tämä palkkio menee veroihin siitä ei paljon jää

viime vuosina useimpien kuntien talous on heikentynyt

keskeinen syy on siis valtion kunnille antama riittämätön tuki ja aivan oikein niin kun ed

eli oma lähimmäisenrakkaus ihmisillä on se voima jolla pyöritetään vanhustenhoivaa tässä maassa aika pitkälti

huolimatta siitä että esityksen yksityiskohtaisissa perusteluissa on näitä asioita pyritty avaamaan ne jäävät edelleenkin aika tavalla suljetuiksi ja sillä tavalla myöskin suhteellisiksi että niitä on varmasti aika hankala lopulta tulkita mikä mitäkin on

onko meillä mahdollisuuksia vaikuttaa yhdysvaltojen kanssa käytävissä neuvotteluissa tai keskusteluissa yleensäkin siihen suuntaan että myös yhdysvallat tarkentaisi näitä osumia

anneli kiljunenkin totesi tämä on johtamassa kuntien talouden yleiseen heikkenemiseen

hänninen käsitteli eli petovahinkoihin

salametsästys johon liittyy usein eläinrääkkäystä on valitettavan toistuvaa

on tietysti myös lainkuuliaisia kansalaisia niin kuin kertovat nyt näiden päivien uutiset siitä että poliisi sai vihjeen karhun kaatajista jotka liikkuivat kahdella moottorikelkalla aseet mukanaan

keskustelu on päättynyt eduskunta hyväksyy samassa käsittelyssä sisällöltään vaadi lakiehdotuksen lakiehdotukset joiden käsittely tähän päästökauppaan

kunnat usein käyttävät myös omia taloudellisia ongelmiaan tekosyynä kun ne heikentävät omaa vanhustenhoivaansa ja terveydenhoitoaan ja tähän antaa kyllä aihetta valtiovalta kun se ei tarvittavalla voimalla vastaa omista velvollisuuksistaan

ilman näitä vihjeitä viranomaiset eivät olisi pystyneet tämän jahdin pysäyttämiseen ja sen keskeyttämiseen

tarvitsemme lisää erävalvojia ja lain kunnioitusta

arvoisa puhemies

tarvitsemme myös uutta lakia eli lakia törkeästä metsästysrikoksesta ja myöskin kehyksiin tulevaisuudessa enemmän eläinsuojeluresursseja

perustuslain mukaanhan viimesijainen vastuu on kuitenkin valtiovallalla siitä että kunnilla on resurssit järjestää omat hoitotoimensa ja oman palvelurakenteensa

nyt tämä nykyinen hallitus on toki hiukan edennyt tässä asiassa muun muassa eläinlääkärin virkojen perustamisessa mutta tarvitsemme todellakin lisää resursseja huolimatta tästä taloudellisesta tilanteesta

tynkkynen täällä käytti puheenvuoron jossa hän totesi että vasemmistoliiton ja sosialidemokraattienkaan puolelta ei ole kylliksi tuettu ekologista verouudistusta

tämä on tärkeätä ja edistysaskel

hallitus siis aina silloin tällöin antaa tänne saliin myös ihan hyviäkin esityksiä

taloudellinen tilanne ei myöskään voi sillä tavalla ratketa suomessa ei näiden kehysvuosien aikana eikä niiden jälkeenkään että eläkkeitä ja palveluja todella heikennettäisiin

mielestäni tässä ollaan myöhässä

heidän tulotasonsa on tämän vuoksi keskimäärin selvästi alhaisempi kuin työikäisten eikä tulotasossa myöskään ole odotettavissa nousua enää heidän elinaikanaan

arvoisa puhemies

no me tiedämme että ennen kuin asiat sitten kunnolla toimivat siihen menee pitkä matka vielä siitä että eduskunta saattelee lakiesityksen omalla vastauksellaan eteenpäin presidentin vahvistettavaksi

on mielestäni aika riskaabelia odottaa miten sille kannalle käy ja sitten kun se on kyllin pieneksi päässyt niin sitten aletaan vasta lakia soveltaa

nykyhallituksen kansanedustajat ikään kuin kehaisevat aina itseään sanomalla olevansa sinivihreän hallituksen edustajia

hän puhui maa ainesveron tuomisesta siis uudesta maa ainesverosta joka ohjaisi maa ainesten käyttöä kestävämmällä tavalla

näin ollen tämä eläkeleikkauskysymys on ollut tämän päivän uutinen ja täällä pääministerin välttelevät vastaukset ovat tietysti olleet huolestuttavia

mutta tämä on siis tietysti hyvä asia

eläkkeitä ei voi leikata ja uskon että nykyhallituskaan ei ole niin voisi sanoa lyhytnäköinen että se lähtisi tuolle linjalle

mutta näitä yliopistoja käsiteltäessä aikaisemmin muutama päivä sitten ja tänään on pakko todeta että sopivampi väriluonnehdinta on kylläkin syanoottinen hallitus ei sinivihreä vaan syanoottinen

se on opposition halu ja myöskin ympäristövaliokunnassa olen havainnut että kokoomuksen suunnassa on puhuttu tämän puolesta

tämä kiinteistön haltijan pitkäaikainen työttömyys sairaus tai muu näihin rinnastuva sosiaalinen suorituseste on tietty sosiaalinen kysymys ihan positiivinen sinänsä mutta tämäkin on aika yleisellä tasolla todettu asia

mutta ympäristöministeriön kehys on ollut laskeva kapeneva pienenevä ja sitä on leikattu entisestään ja aiotaan leikata

meidän pitää lisätä tämän tyyppisiä veroratkaisuja ja varmasti hallitus saa tukea oppositiosta jos se näitä vie eteenpäin

mutta itse asia on hyvä on päästy ikään kuin uudelle alueelle tässä kuntoutuksen kokonaisvaltaisessa tarkastelussa